kuntauudistusta perustellaan kuntien heikolla taloustilanteella

hallitus haluaa kuntia yhdistelemällä saavuttaa kustannustehokkuutta ja sitä kautta vähentää taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevien kuntien määrää

jos hallitus todella on näin huolissaan kuntien taloudesta ihmettelen hallituksen suunnilta tulleita pohdintoja siitä olisiko kunnille syytä asettaa velka ja verokatto

hallitus on huolissaan kuntien hulvattomasta rahankäytöstä mutta samaan aikaan on toisaalta suunnittelemassa kunnille lisää velvoitteita ja sitä mukaa lisää menoja sillä sisäministeri räsänen esitti tänään että juopuneista henkilöistä huolehtiminen siirrettäisiin poliisilta kuntien kontolle

toivon todella että kovasti arvostamani ministeri sanoi tuon vain hetken mielijohteesta eikä ole vakavissaan siirtämässä poliisin eli valtion ylläpitämiä tehtäviä kunnille

jos näin kuitenkin menetellään joudutaan siirtämään kunnille myös taloudellisia resursseja tarpeellisen henkilöstön palkkaamiseen ja asiaan sopivien ajoneuvojen hankkimiseen sillä juopuneen henkilön kuljettaminen tavallisella autolla on selvä työturvallisuusriski

kuljettamiseen tarvitaan myös kaksi henkilöä joten kunnat joutuvat palkkaamaan näitä tehtäviä varten henkilöstöä ja tämä luonnollisesti lisää kuntien palkkausmenoja

reuna alueiden kunnista palvelut valuvat kuin vesi hanhen selästä sillä ei ole mitään järkeä yhdistellä kuntia jos ei samalla karsita päällekkäisiä palveluja

kunnalliset toimijat eivät suinkaan tuo palveluja mammuttikuntien reuna alueille vaan reuna alueiden asukkaat velvoitetaan saapumaan palveluiden luokse sinne missä niitä on enää tarjolla eli mammuttikuntien kuntakeskuksiin

päivänselvää on se että kiinteistöjen arvo ja tonttimaan hinta nousee keskustan taajamassa ja vastaavasti laskee sellaisissa kunnissa joiden valtuustosalin seiniltä poistetaan oma vaakuna

minä uskon enemmän porkkanaan kuin keppiin ja hyväksyn vapaaehtoiset kuntien liitokset sekä kaikenlaisen kuntien välisen yhteistyön mutta en pidä hyvänä asiana kuntien pakkoliitoksia perusteltakoonpa niitä sitten miten tahansa

minä kannatan edustaja mattilan hallitukselle esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa herra puhemies

kiitoksia tästä mahdollisuudesta antaa kiitoksia kokoomuspuolueelle mutta ennen kuin mennään kiitoksiin muutama sana perustiestön ja yksityisteiden kunnossapidosta

nyt huonon talouden ja työllisyyden aikana olisi myös teiden kunnostaminen edullisinta sillä korjaustoiminta tarjoaisi kipeästi tarvittavia työpaikkoja ja korjauksiin tarvittava raha olisi myös edullisempaa

on päivänselvää että petovahingot ovat verrannollisia petojen määrään ja mikäli hallituksen tavoitteena on vähentää nykyisiä petovahinkoja on vähennettävä myös petoja

kuitenkin arvoisa puhemies hallitus on luvannut korvata täysimääräisinä petovahingot joten ainakin siitä syystä on hallitusta lupa kiittää

se on varsin suuri summa

tämä tutkimuslaitos tuottaa erilaista tutkimustoimintaa muun muassa radiolla seuraa erilaisten maasuurpetojen liikkeitä ja muita ja nämä maasuurpedot aiheuttavat metsästäjille vahinkoja tappamalla arvokkaita metsästyskoiria

monien metsästäjien keskuudessa on ollut epätietoisuutta siitä että kun ei uskalla laskea arvokasta metsästyskoiraa johonkin tiettyyn maastoon kun ei tiedä onko siellä susia ja tuleeko koira yhtenä kappaleena takaisin

kun on tällainen riista ja kalatalouden tutkimuslaitos joka seuraa ja tietää missä nämä sudet ovat niin mitä mieltä ministeri on pitäisikö näitten maasuurpetojen olinpaikkoja nykyistä helpommin ja vapaammin ilmoittaa metsästäjille jotta vältyttäisiin tällaisilta turhilta koirien menetyksiltä

vastaus on aina ja poikkeuksetta päätynyt pakastimeen

kuitenkaan pelkkä käsien läpsyttely taikka pilliin viheltely ei hirvikantaa leikkaa tarvitaan ase ja ampuja

on päivänselvää että hirvikannan sääntely onnistuu vain nykyisellä metsästykseen perustuvalla tavalla

aikooko hallitus korjata valtion maksuasetusta niiltä osin että ampuma aseen hankkimiskustannuksia kohtuullistettaisiin järkevälle tasolle ja näin turvattaisiin yhteiskunnan kannalta kustannustehokas hirvikannan hoito myös tulevaisuudessa

riistalajit säilytetään elinvoimaisina varmistaen että riistalajien aiheuttamat muun muassa hirvivahingot säilyvät hyväksyttävällä tasolla

suurpetokannat on varmistettava kestävälle tasolle ihmisten ja tuotantoeläinten turvallisuustarpeet sekä luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen

voitaisiinko tämmöinen linjaus perua ja nimenomaan sillä pohjalla että ei varmisteta näille suurpedoille lisää ravintoa eikä sitä kautta lisätä suurpetokantaa

edustajat autto ja korhonen käyttivät mielestäni erinomaiset puheenvuorot tästä valtion toimintojen alueellistamisesta taikka pikemminkin siitä että valtio siirtää toimintojaan tuolta maaseudulta pieniltä paikkakunnilta suurempiin maakuntakeskuksiin ja maakuntakeskuksista sitten tänne etelän suuriin kaupunkeihin

itsekin valtionhallinnossa työskennelleenä tiedän sen että pieniltä paikkakunnilta lähtivät ensin postit sitten verotoimistot ja työvoimatoimistot ja poliisin palvelut häipyivät suurempiin ja suurempiin keskuksiin

aivan päivänselvää on se että jos ajatellaan että vaikkapa poliisin palvelukseen tulee nuorempi konstaapeli joka perustaa perheen niin sille paikkakunnalle asettuu silloin tämä poliisi ja hänen puolisonsa ja tietysti perhe elää siellä paikkakunnalla

kun poliisin palvelut siirretään sieltä paikkakunnalta maakuntakeskuksiin niin poliisi muuttaa ennemmin tai myöhemmin lyhyemmän työmatkan toivossa sinne maakuntakeskukseen ja siltä pieneltä paikkakunnalta lähtee sitten vähintään kaksi aikuista ihmistä ja perhe

näin on käynyt monissa valtion toimissa ja tämä tarkoittaa sitä niin kuin tuossa edustaja autto erinomaisesti totesi että paikkakunnilta väki valuu vähitellen maakuntakeskuksiin ja tänne etelään

ihmiset olivat täällä töissä he olivat sitoutuneet töihin heidän perheensä ja elämänsä oli täällä ja kun nämä toiminnot siirrettiin rovaniemelle osa siirtyi työpaikkansa perässä osa jäi tänne

itse kuutioin asioita aika pitkälle heinäntekojärjellä ja ajattelen näin että olisi ollut huomattavasti helpompaa ja myös mukavampaa näille henkilöille jotka työskentelivät täällä helsingissä jatkaa elämäänsä täällä jos valtio olisi säilyttänyt siellä rovaniemellä ja pohjoisen seutuvilla vastaavan määrän työpaikkoja

esimerkkinä tästä pelin rikkoi

aloituspaikat siirtyvät tänne etelään missä on muutenkin jo erittäin voisiko sanoa sanalla sanoen ahdasta

elikkä kun tänne siirtyy opiskelijoita näille opiskelijoille joudutaan rakentamaan tänne asunnot ja järjestämään muu huolto

vastaavasti tuolla pohjoisessa näille opiskelijoille on koulupaikat valmiina oppilasasuntolat valmiina ja jopa työpaikat

keski suomesta tai taipumisesta kun opiskelija opiskelupaikan toivossa siirtyy jostakin keski suomesta tai pohjoisesta tänne etelään ja saa täältä opiskelupaikan saa hän todennäköisesti täältä myöskin työpaikan ja juurtuu ja perustaa perheensä tänne

jos päädytään siihen että aloituspaikkoja ei vähennetä tuolta pohjoisesta turvataan siellä opiskelijoille opiskelupaikat ja myöskin pohjoisen työpaikkoihin osaavaa työvoimaa

haitalliset vieraslajit voivat aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa esimerkiksi vaikuttamalla ihmisten eläinten tai kasvien terveyteen

tätä vahinkoa saattaa syntyä jos vieraslaji luontoon päästessään kykenee risteytymään suomessa luonnonvaraisena esiintyvän lajin kanssa

tämä laji kykenee lisääntymään suden ja koiran kanssa ja selvää on että suden kanssa risteytyessään hybridi periyttää osan itsestään suden jälkeläisiin

näin luonnossa ollut puhdas susi synnyttää pentuja jotka eivät enää ole puhtaita susia

aidon puhtaan suden säilyttäminen suomen luonnossa edellyttää että suden geeniperimää sekoittavia koiran geenejä omaavia eläimiä ei luonnossa esiinny

tämän takia on erittäin tärkeää että koirasudet poistetaan luonnostamme mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti jotta minimoidaan niin sanotun ristisiitoksen mahdollisuus aitojen susien kanssa ja näin estetään vieraslajien leviäminen

arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

jokainen ymmärtää että tällainen laskun käsitteleminen ja lähettäminen viljelijälle maksaa yhteiskunnalle enemmän kuin laskun summa on joten ei liene järkevää lähetellä tuollaisia laskuja viljelijöille ja maatalousyrittäjille

edustaja turunen pohdiskeli puheenvuoronsa aluksi lainsäädäntötyötä ja sitä kuinka kansanedustajan tulisi sitä tehdä erinomaisia ajatuksia

itse pohdiskelin kun turusen puhetta kuuntelin että lainlaatijoille tai laintulkitsijoille olisi eduksi mikäli lakiteksti ja ennen kaikkea tunnusmerkistö kirjoitettaisiin niin selvästi ja selkeästi että sitä lakia olisi helppo valvoa ja nämä oikeudenloukkaukset uppoaisivat siihen tunnusmerkistöön eikä tulisi tulkintoja

asioiden tulisi olla joko niin taikka näin mutta ei roikkua siinä välillä arvoisa herra puhemies

yleisesti on tiedossa että oikeusistuimien jutturuuhka on valtava ja juttujen käsittelyajat pitenevät jatkuvasti

pitkät käsittelyajat eivät aina johdu tehottomasti toimivista tuomioistuimista tai oikeuslaitoksesta yleensä vaan siitä että juttua käsiteltäessä paikalla ovat kaikki muut mutta ei vastaaja elikkä henkilö joka on niin sanotusti pitkillä tiedoilla kuultu rikoksesta epäiltynä

kuten päivällä edustaja soukola mielestäni osuvasti totesi niin myös jutun vastaajalla tulisi olla joku intressi osallistua oikeuskäsittelyyn

kun vastaaja edes vaivautuisi paikalle hänellä olisi oikeus puolustautua ja jos hän ei tule edustamaan itseään taikka ei käytä asiamiestä niin hän samalla ikään kuin vapaaehtoisesti luopuisi oikeudestaan puolustautua elikkä hänelle varattaisiin tilaisuus tulla kuulluksi käyttää hän sitten sen tilaisuuden tai ei

nyt tuntuu siltä että oikeuksia on vain vastaajalla ja muilla pelkkiä velvollisuuksia

sopeuttamistoimintojen onnistumisen edellytyksenä on se että vankimäärä ei lisäänny nykytasosta ja että virastolle ei aseteta uusia tehtäviä varaamatta niihin resursseja

on täysin käsittämätöntä että länsimaisessa oikeusvaltiossa asetetaan vangeille joku tällainen piilokatto

karrikoiden sanottuna oikeuden puheenjohtaja tuomiota miettiessään joutuu pohtimaan onkohan rikosseuraamusviraston sviiteissä vapaata tilaa

mielestäni on päivänselvää että oikeudenloukkauksia tapahtuu joskus enemmän joskus vähemmän poliisi suorittaa esitutkinnan syyttäjä syyteharkinnan ja tuomioistuimet tekevät tehtävänsä

mikäli oikeudenloukkaukset edellyttävät vankeusrangaistusta se määrätään riippumatta siitä onko rikosseuraamusviraston suojissa tilaa vai eikö ole

on syytä pohtia kun seuraavana käsitellään sisäasiainministeriön budjettia sitä että mielestäni terveyden hoitaminen on aina halvempaa ja edullisempaa kuin sairauden hoitaminen

sitä on syytä pohtia kun tällä hetkellä säästetään sekä täältä oikeusministeriön puolelta että sisäministeriön puolelta

jos otettaisiin vakavaan harkintaan se että kohdennettaisiinkin sisäministeriön puolelle elikkä poliisitoimintaan ennalta estäviä rahoja ja poliisi kykenisi ennalta estämään oikeudenloukkauksia ja rikoksia niin rohkenen väittää että tällä saavutettaisiin moninkertainen hyöty siihen verrattuna että säästetään poliisin resursseista annetaan oikeudenloukkausten ja rikosten tapahtua suoritetaan esitutkinta syyteharkinta oikeuskäsittely ja vielä lopuksi rikosseuraamusviraston palvelujakin tarvitaan

pohditaan siis sitä onko järkevämpää satsata ennaltaestävyyteen elikkä preventiiviseen toimintaan eikä tähän niin sanottuun saattohoitoon

ihan lopuksi arvoisa puhemies jokainen voi mielessään pohtia sitä jos poliisimies omalla toiminnallaan kykenee estämään oikeudenloukkauksen jonka seurauksena tulisi vaikka kymmenen vuoden vankeusrangaistus

viljelijäväestömme ikääntyy ja tämän vuoksi sukupolvenvaihdokset ovat välttämättömiä

yhä useammalla tilalla on nuoren isännän taikka emännän tartuttava ohjaksiin mikäli mielitään jatkaa vuosisataisia viljelyperinteitä ja tuottaa puhdasta ruokaa suomalaisille kuluttajille

maataloutemme ja maamme huoltovarmuus tarvitsee nyt jatkuvien leikkausten sijaan selkeän signaalin siitä että myös valtiovalta arvostaa talonpoikaa ja tämän tuottamia elintarvikkeita

arvostuksen tulee näkyä politiikassa jotta sukupolvenvaihdoksia suunnittelevat viljelijät uskaltavat ottaa tilan haltuunsa ja investoida kone ja laitehankintoihin ja sitä kautta pitävät elintärkeän elintarviketeollisuutemme kannattavana ja turvaavat maamme huoltovarmuuden kaikissa olosuhteissa

eu säädökset asettavat vielä toistaiseksi rajoitteita tuille mutta luottakaamme siihen että vielä tulee päivä jolloin emme ole eun määräyksien alla

arvoisa herra puhemies

erityisesti ahmat ovat aiheuttaneet merkittävät vahingot porotaloudelle

venäjän peurapopulaatiosta ei liene varmoja havaintoja mutta suomen populaatiot kuhmon ja suomenselän alueilla tiedetään melko tarkasti

tiedossa on että molemmilla alueilla peurat ovat vähentyneet

maalaismiesten elämänkokemukset ja havainnot luonnosta kertovat että peuran vasoja ja vaatimia katoaa suurpetojemme suuhun yhä enemmän ja enemmän